olisiko siinä järkevää miettiä että se laajennettaisiin koko suomeen ja mietittäisiin sillä tavalla ratkaisua jos se toimisi jossain toisessa ympäristössä esimerkiksi suuremmissa kasvukeskuksissa paremmin

pitäisikö verotuksen tapahtua vasta sitten kun yrityksestä maksetaan osingot ulos

eiköhän se tehdä saman tien sosiaaliturvan ja työn yhdistäminen

voisimmeko tehdä nyt yrittäjän sosiaaliturvan tämän päivän tekoja joissa tehdään sitä tulevaisuuden maata

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hyvin samalla lailla kuin muutamat edustajat tällä puolella ovat keskustelleet myöskin minä ihmettelen erityisesti vasemmistoliiton näkökulmaa suomalaiseen teollisuuteen

silloin voisi kysyä leimataanko usein nämä tekijät uusien ideoiden tekijät sellaisiksi kylähulluiksi että siinä ei olekaan mitään kunnollista ideaa

yksi merkittävä kysymys on energian hinta

vanhasen kanssa siinä suhteessa että esimerkiksi talousvaliokunnassa me kuulimme näkemyksiä siitä onko maailmalla sitä rahaa jos panostetaan myöskin ydinvoimaan

kysymys on pääoman tuottoasteesta

tätä kautta me luomme uutta positiivisempaa suomea

niin kuin arvoisa ministeri viitanen sanoi niin kyse on todellakin tärkeästä laista josta pitäisi käydä keskustelua laajaltikin koska se vaikuttaa hyvin moneen eri suomalaisen yhteiskunnan lohkoon

otan vain lyhyesti kolme erilaista näkökulmaa tähän lakiin

ensinnäkin yksi on tietynlainen tasa arvon näkökulma siinä suhteessa että on hirvittävän oleellista se että eri toimijoilla on mahdollisuus toimia tietoyhteiskunnan verkossa

tähän liittyy se kysymys että on avoimet selkeät säännöt jolloin myöskin voidaan tuoda uusia ideoita tähän tietoyhteiskuntaan ja siihen liittyviin kysymyksiin jolloin pitää myöskin tämä infrastruktuuripuoli olla kunnossa

jos mietitään vaikka koreaa ja suomea tällä hetkellä niin kuinka paljon se on edellä tietoyhteiskunnassa käytännössä myöskin sen takia kun toimijoita on paljon

täällä esitettiin että thln osalta tutkimuksen mukaan suurin kansalaisten huolenaihe on terveyserot ja tämä pitääkin tutkimuksessa paikkansa

ensimmäinen oli juuri tämä ohjausjärjestelmän kehittäminen ja ennen kaikkea avin puolen pitkät käsittelyajat jotka haittaavat aika paljon sitten esimerkiksi yrittäjien toimintaa jolloin pitäisi löytää tietynlaista nopeutta

kun katsoo esimerkiksi tampereen osalta siellä tämän loppuvuoden aikana kuukauteen ei ole päässyt omalääkärille niin totta kai näitä muutoksia on pitänyt ja pitää tehdä ja hyvä että mennään muutoksissa eteenpäin

sehän edellyttää sitä että suomessa olisi aidosti niin hyvät verkot että se on kilpailutekijä eikä kilpailuhaitta

mutta sitten minä olisinkin kysynyt ministeri huoviselta kun tässä puhuttiin myöskin siitä että kuntalaisia tai ihmisiä pitää kuunnella mihin suuntaan mennään kun meidän ajatusmallimme on että parhaiten ihmisiä kuullaan siten että ihmiset ovat asiakkaina ja he voivat valita

näytti selvästi ministerillä olevan voimakasta tarvetta määritellä jopa henkilötyövuodet jokaisessa elyssä erikseen että heille tulisi hyvin tarkkaa ohjausta olisi läpi koko kentän

tällöin tulee kysymykseen myöskin keskustelu avoimesta datasta ja muista joilla me luomme tietynlaisia markkinoita

se ei ole vain sitä verkkoa mitä on perinteisesti tehty vaan myöskin erittäin voimakkaasti sisältöä ja sitä kautta mahdollisuuksia

aika usein minäkin olen sitä mieltä että pitäisi vallan ja vastuun olla samassa paikassa jolloin pitäisi olla päätoiminen johtaja joka myöskin vastaisi sen toiminnan tuloksellisuudesta

jos on huono palvelu niin sitten mennään johonkin toiseen paikkaan ja tällainen avoin valinnanvapaus jossa raha seuraa potilasta olisi malli

arvoisa puhemies

keskityn tässä lisätalousarviopuheessa lähinnä kahteen asiaan ensinnäkin jo nyt paljon keskustelua herättäneeseen kysymykseen kolmen yhtiön pääomittamisesta myöskin valtion ulkopuolisella rahoituksella

nythän on puhuttu että raha kenties seuraisi potilasta mutta tuntuu että tässä mallissa raha seuraa potilasta siihen yhteen ainoaan paikkaan kun ei ole ketään muita ja mitään muita vaihtoehtoja koska se meinataan monopolisoida

on aika hankala tehdä näihin tietoyhteiskunnan verkkoihin palveluita jos ei kukaan niitä käytä ja kukaan niihin ei käytännössä luota

silloin tämä yhdistävä tekijä myöskin parantaa sitä

siinä todellakin ihmettelen sitä keskustelua mitä on käyty että ei tässä tilanteessa olisi mahdollisuutta myöntää sellaista valtuutta että osassa yrityksistä olisi mahdollisuus luopua valtion omistuksesta varsinkin kun olemme keskustelleet esimerkiksi talousvaliokunnassa hyvinkin laajasti myöskin yritysten toimitusjohtajien kanssa ja myöskin henkilöstön ja muiden kanssa

he päättivät siirtää tietyissä kaupungeissa kun rahat loppuivat kaikki mahdolliset palvelut verkkoon jolloin he saivat myöskin tietyllä tavalla tehokkuutta siihen toimintaan

kaikki näkevät että se asia että mahdollistetaan yrityksen pääomittaminen monilla eri keinoilla kuitenkin pitäen suomalainen omistus tärkeimpänä mielessä on itse asiassa näitten yritysten kehittämisen kannalta aivan oleellinen seikka

eli siinä suhteessa kannustan todella monipuoliseen keskusteluun tämän tietoyhteiskuntakaaren puitteissa

sitä toivoisin että entistä enemmän otettaisiin nämä reaalitalouden asiat huomioon eikä tietyllä tavalla näihin työpaikkoihin sotkettaisi sitten politiikkaa

toinen oikeastaan vähän ideatyyppinen esitys minkä halusin lyhyesti täällä tuoda esille on se että niin kuin kaikki tiedämme tässä lisätalousarviossa yksi tärkein kysymys on työllisyyden lisääminen tai työttömyyden vähentäminen taikka sen pitäminen mahdollisimman alhaisella tasolla

itse olin viime viikolla pariisissa oecdn roundtable kokouksessa joka käsitteli eri maiden parhaita keinoja työllistää ihmisiä taikka ylläpitää työllisyyttä

se lähinnä olisi tärkeää että pystyisimme ottamaan nyt malleja eri puolilta maailmaa eri puolilta eurooppaa koska kaikki ovat olleet vähän samanlaisen kriisin kourissa

muutamia esimerkkejä siitä muutamia lukuja sitä ennen

tällaisia hyviä esimerkkejä on ollut löydettävissä

mielenkiintoinen tosiasia on että parhaimpana esimerkkinä oecd maat pitävät tanskan esimerkkiä ja käyttävät termiä flexecurity eli on todellakin tilanne se että on aika helppo rekrytoida ihmisiä myöskin tässä taantuman olossa

sosiaaliturva on mahdollisimman korkealla tasolla mutta samalla kannustavuus siihen että yritetään löytää uusia työpaikkoja heti työttömyyden alkuvaiheessa on korkealla tasolla

uskon että näitä uusia keinoja käyttämällä tai näitä vertailuja tekemällä ja sitten löytämällä uusia toimintatapoja voisimme löytää myöskin ripeitä uusia toimenpiteitä suomen työllisyystilanteen nopeaksi parantamiseksi

arvoisa herra puhemies

olisin vielä puuttunut tähän sdpn esitykseen vientiyhtiöistä eräänlaisena mallina

me olemme esimerkiksi talousvaliokunnan puolella ja myöskin hallituksen puolella miettineet pienten yritysten viennin lisäämistä mutta yksi mallihan on ollut selkeästi se että olisi myöskin pienempien yritysten viennin takauksia

minun mielestäni esimerkiksi kun valtionyhtiöiden osalta tai muualta tulee varoja pitäisi suunnata kenties tämäntyylisiin hankkeisiin jolloin tuetaan pienten yritysten vientitakauksia

siinä ei tarvita erillistä yhtiötä

ensinnäkin täytyy onnitella hallitusta siitä että ilmeisesti parhaimpia uudistuksia esimerkiksi tämä turveveron alennus on kun kaikki haluavat ottaa siitä kunnian

arvoisa puhemies

keskityn tässä lyhyessä puheenvuorossa ennen kaikkea tähän euroopan talouskysymykseen ja oikeastaan kommentoin muutamia aikaisempia puheenvuoroja

niin kuin sanoin olisi hyvä keskittyä aika lailla analyyttiseen keskusteluun siitä mihinkä euroopan talous on tulevaisuudessa menossa ja näyttää siltä että osa arvoisista kollegoista käyttää vähän yksinkertaistettuja muotoja näissä kommenteissaan esimerkiksi siitä olisiko kreikkaa pitänyt auttaa vai eikö olisi pitänyt auttaa

kun ruvettiin aidosti kysymään sitten että kun teillä on hieno visio ja teillä on hieno näkymä niin mitäs te olette jo nyt tehneet sen eteen niin sitten tulikin helposti tällainen aika pitkä hiljaisuus ja ruvettiin kertomaan aika pienistä toimenpiteistä ministeriön sisällä vaikka monta kertaa ministeriön valta ulottuu paljon paljon pitemmälle

kokonaisenergia voi pienentyäkin mutta sähkön osuus kasvaa ja siinä suhteessa meidän täytyy miettiä miten me saamme sen sähköntuotannon sataprosenttisesti suomeen

niitä ei voi laittaa samaan systeemiin koska siinä tapauksessa myöskin tuontitavaroitten hinnat alenevat kun tässä ainoastaan puhutaan työllisyydestä ja työn lisäämisestä suomessa

kysymys oli kuitenkin niin nopeasta kriisistä että piti vastata joko kyllä tai ei

oli erittäin vaikea ruveta analysoimaan että laitamme näitä ja näitä ja näitä lisäehtoja esimerkiksi pankkiveron tai vastaavaa koska muitten euroopan maitten osalta oli jo viety asiat niin pitkälle että tällaiseen nopeaan reagointiin ei ollut mahdollisuuksia

eli puheet ovat usein innostavia mutta sitten painutaan normaaleihin päivätöihin eikä toteutetakaan niitä ajatuksia ja sen takia tällainen haaste olisi varmaan itse kunkin meistä aina hyvä ottaa käyttöön

eli piti vain vastata kyllä tai ei ja uskon että jos olisi vastattu ei niin olisi ollut huomattavan vakavat seuraukset ja seuraukset olisivat kenties olleet kymmenkertaiset verrattuna tähän lehman brothersin konkurssiin ja koko euroopan talous olisi hyvinkin nopeasti voinut romahtaa

kuinka usein varovaisuus tällainen lakimiesmäisyys voittaa kokeilun ja uskalluksen

itse asiassa sitran puolella keskusteltiin jopa siitä täytyisikö perustaa joku rahasto joka tietyllä tavalla antaisi ottaa vähän sitä riskiä julkisessa hallinnossa

eli olisi tällainen taustatuki että jos joku menee pieleen niin sieltä voisi tulla vaikka vähän korvauksia ettei joudu ihan itse niitä maksamaan jos joku tulee pienikin ongelma

nythän on keskusteltu tästä järjestelmästä niin sanotusta ennakkotarkastuksesta eli siitä mitenkä talousarviot käytäisiin läpi koko euroopan tasolla että havaittaisiin mikäli joku maa todellakin ensinnäkin kertoo vääriä lukemia tai toimii täysin holtittomasti

tärkein kysymys on siinä koska tarkastetaan

puhuin jo aikaisemmin siitä että täytyy antaa tällaisille variaatioille erilaiselle talouspolitiikalle mahdollisuuksia

olisi hyvä hanke mutta on joku tietynlainen este ja hallinnollinen käytäntö joka ei käytännössä mahdollista sen tekemistä taikka perustellaan yhtäkkiä että eun tasolla on varmastikin esteitä joku direktiivi estää kunnes me itse asiassa olemme katsoneet että se on jo toteutettu neljässä maassa siellä se direktiivi ei estänyt tämän uuden kokeilun tekemistä

joku maa kenties käyttää enempi rahaa kun se investoi tulevaisuuteen ja odottaa että tällainen uusi politiikka tuo sitä kautta lisää myöskin valtiolle rahaa veronmaksupuolella

eli jos me menemme hyvin kapeassa käytävässä niin tapahtuu että todellakin euroopan julkiset taloudet yhdenmukaistuvat mutta kenties tällainen innovatiivisuus idearikkaus puuttuu ja se ei varmaan ole hyvä ratkaisu

toisaalta tulee kysymys siitä vielä mitä sitten tapahtuu mikäli ei noudateta näitä linjauksia

tai mitkä ovat lukkoja kannustavuuden puolella

onhan se aika kovasti sanottu kun tietyt henkilöt esimerkiksi yrityspuolella ovat sanoneet että on paljon järkevämpää sijoittaa vaikka kiinteistöihin jos sattuu olemaan rahaa koska riski on pienempi ja tuotto on suurempi kuin johonkin kasvuyritykseen jossa on riskiä paljon suuremmasta menetyksestä

tai mitkä ovat ne sanktiot mikäli ei kerrota oikeita lukuja mihin ollaan menossa

mutta toivottavasti sanktiointi aiheuttaa sen että etukäteen tehdään sellaista talouspolitiikkaa että ei ole tarvetta siirtyä sanktiotilanteeseen

haluavatko he että he ovat rohkeita uskaliaita kokeilemaan uutta vai haluavatko että asenne on se että isä sanoo pojallensa että ei ihme että sinulla ei ole matikkapäätä kun ei minullakaan ollut

yksi näkökulma oli se että jos todellakin tämä brexit toteutuu ja investoinnit briteissä alenevat todennäköisesti he alentavat verotasoa ja yrittävät saada kilpailukykyä lisää

euroalue ei euroalue

eli suurimpana kysymyksenä on se että tarvitaanko kenties suomessa koko eu strategian päivittämistä aika pian koska tämä on aika suuri muutos

arvoisa puhemies

oli todellakin tärkeä asia vakauttaa yhteiskunnan yksi lohko ja sitä kautta saada toimintarauhaa uudelle kasvulle ja uudelle työllisyydelle

on tosiasia vaikka monet sen kieltävätkin että yhteiskunta on muuttunut ja myöskin ihmisten tarpeet ovat muuttuneet ja myöskin halu käydä kaupassa on muuttunut sekä sisällöllisesti että myöskin ajallisesti